suomalaisten osalta voimankäyttösäännöt antaa pääesikunta ja kuten aiemmin jo kerroin voimaa saa lähtökohtaisesti käyttää ainoastaan itsepuolustukseen ja hätävarjeluun

materiaalisen valmiuden lisäksi joukon koulutuksella ja ennalta harjoitetuilla toimintatavoilla pyritään minimoimaan joukkoihimme kohdistuvaa riskiä joutua tuhoisan iskun kohteeksi

on kuitenkin rehellisesti myönnettävä että neuvonantotehtävät ovat riskialttiimpia kuin kouluttajatehtävät

lisäjoukon kokoonpanosta vastaa puolustusvoimat ja puolustusministeriössä ei ole tietoa valmistelun yksityiskohdista vielä tässä vaiheessa

tämä liittyy myös edustaja kivelän esittämään kysymykseen

edustaja savolalle vielä totean että oir operaation osalta merkittävimmät hyödyt puolustusvoimille tai puolustusvoimain kotimaan suorituskykyjen kehittämiselle saadaan nimenomaan johtamisesta

tästä ohjelman eteenpäinviemisestä haluan antaa kiitoksen edeltäjälleni puolustusministeri carl haglundille ja sen yksityiskohtiin toivon voivani tarkemmin palata myöhemmin mutta yleisesti ottaen voin sanoa että se etenee kuin juna

hän kysyi siitä mitä tarkoitin sillä tai mitä meidän ryhmäpuheessamme oli siitä miksi tämä hallitus murentaa tätä kansallista puolustustamme

eli kiistatta tämä kataisen hallitus on murentanut kansallista puolustustamme

edustaja mustajärvi halusi aiemmassa puheenvuorossaan hieman haastaa perussuomalaisten linjaa

koska tilanne afganistanissa vaikuttaa loputtomalta suolta sen kai harva kiistää tulee meidän vetäytyä hallitusti pois afganistanista mutta kymmenen vuotta kestänyttä operaatiota ei hetkessä kotiuteta

korostan edustaja mustajärvelle sanaa hallitusti

edustaja orvolle puolestaan totean että sotilaallinen kriisinhallinta on yksi puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä ja samanniminen momentti löytyy myös puolustusbudjetista

arvoisa puhemies

nyt lähetekeskustelussa oleva edustaja halla ahon lakialoite kevennetystä lupamenettelystä silloin kun vanha ampuma ase korvattaisiin uudella vastaavalla on kannatettava

kevennetyn lupamenettelyn vaatimuksena pitää toki olla kuten aloitteessa todetaan että luvan haltija myy tai hävittää vanhan vastaavan aseensa ja sitä koskeva hallussapitolupa lakkautetaan

ehdotettu lakimuutos keventäisi byrokratiaa ja vähentäisi ammunnan harrastajille aiheutuvia kustannuksia mutta tärkeätä on sekin että näin harrastajilla olisi porkkana luopua vanhoista aseistaan eikä aseita niin sanotusti turhaan kerääntyisi harrastajien nurkkiin

kun jalkaväkimiinatkin tullaan tuhoamaan jos eduskunta ratifioi ottawan sopimuksen ei koko maata yksinkertaisesti voida enää puolustaa

missä on tämän yksipuolisen aseistariisunnan viisaus

eikö jokaisen valtion tärkein tehtävä ole kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen

aikooko hallitus vielä tästäkin kiihdyttää puolustusmenojen leikkauksia kuten edustaja lapintie vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa antoi ymmärtää

ei sillä tasolla kauaa ylläpidetä uskottavaa puolustusta

vaan tähän päivään

nimittäin viimeaikaiseen venäjän poikkeukselliseen itämeren lentoliikenteeseen liittyen kysyn ministeriltä

onko ongelmia jo nyt

ilmavoimilla on ollut runsaasti operatiivisia tehtäviä

puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskus puru on pääesikunnan alainen hallintoyksikkö

sen toiminta on taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokasta

nyt puolustusvoimain ruokahuoltoa ollaan yhtiöittämässä

uusi yhtiö työnimeltään leijona catering oy toimisi valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksessa ja purun henkilöstö siirtyisi tämän perustettavan osakeyhtiön palvelukseen

hallituksen esityksessä on sen taloudellisen mielekkyyden ja henkilöstön tasa arvon toteutumisen kannalta arveluttavia piirteitä

arvoisa puhemies

ainakin allekirjoittaneelle on toistaiseksi epäselvää tuoko puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittäminen valtiolle säästöjä

toisin kuin hallituksen esityksessä lukee laki olisi toteutuessaan epäilemättä arveluttava myös sukupuolten välisen tasa arvon kannalta kuten edustaja mustajärvi totesi sillä lain tullessa tällaisenaan voimaan henkilöstön työehtosopimukset halpenevat

tosiasia on että puolustusministeriö on työntekijäpuolta kuulematta päättänyt että uusi yhtiö järjestäytyy työnantajaliittoon jossa palkat työaikakorvaukset ja lomamääräykset ovat huonommat kuin nykyisessä sekä muissa mahdollisissa vaihtoehdoissa

hyväksyvätkö tämän myös hallitusvastuussa olevat vasemmistopuolueet

arvoisa puheenjohtaja

asevelvollisuuden vastustajat nostavat päätään

kansalaisaloite on vireillä kuten ministeri totesi

halvempaa työehtosopimusta tullaan soveltamaan välittömästi uusiin työntekijöihin

vanhalle henkilöstölle luvataan neljän vuoden suoja aika

on myös hyvä muistaa että suomen kokoisen maan uskottava puolustaminen on käytännössä mahdotonta ilman yleistä asevelvollisuutta ja että ilman riittävää kertausharjoituskiertoa asevelvollisuusjärjestelmämme dementoituu

arvoisa puhemies

puolustusvoimien ruokahuollossa on olennaista että se pystytään järjestämään sekä normaali että poikkeusoloissa niin kasarmi kuin kenttäolosuhteissa

miten ministeri näkee tilanteen onko tässä suhteessa mitään tehtävissä tai onko edes toivoa saada varusmiesten kotiuttamisraha joskus takaisin

leijona catering mennee aikoinaan kaupaksi ulkomaiselle suuryhtiölle

varusmiestemme muonittamisesta voi silloin vastata esimerkiksi monikansallinen sodexo

lakiehdotuksessa on kyse edellisen hallituksen kokoomuslaisen puolustusministerin jättämästä perinnöstä jota puolustusvoimat eivät alkuaan kannattaneet

pääesikunnan kaksi vuotta sitten antaman lausunnon mukaan purun yhtiöittäminen ei tuota todellisia säästöjä

yhtiömalli sisältää käynnistämiskustannuksia usean miljoonan euron edestä

arvoisa puhemies

kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi on tervetullut sillä laki on aiheuttanut kansalaisten keskuudessa paljon epäoikeudenmukaisuuden tunteita

haluankin muiden edustajien tavoin kiittää aloitteen liikkeellepanijoita aktiivisuudesta jonka ansiosta eduskunta pääsee nyt uudelleen arvioimaan lain tilaa

ministeri viitasen puhe oli rohkaiseva ja avaimet ovat nyt eduskunnalla

arvoisa puhemies

hallituksen esitys saa valiokunnassa kattavan tarkastelun jossa käsitellään perusteellisesti ehdotuksen taloudellinen mielekkyys ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus sekä tasa arvon toteutuminen henkilöstöjärjestelyissä maanpuolustukselle aivan olennaista huoltovarmuutta unohtamatta

lopuksi on vielä syytä todeta että kun ruokahuollosta puhutaan ehdotettu suomen ja englannin kieltä yhdistävä nimi leijona catering oy on mauton

kun täällä kerran kysyttiin perussuomalaisten virallista kantaa turkistarhaukseen niin todettakoon nyt eduskunnan pöytäkirjoihin ja läsnä oleville kansanedustajille tiedoksi että perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmassa lukee että turkistarhaus on laillinen elinkeino

kieliopillisesti parempi vaihtoehto on leijona ateriat osakeyhtiö

näin ollen tuloksena on pikemminkin jonkinlainen poliittisesti painotettu teoreettinen arvo kuin rakennuksen todellisesta kulutuksesta kertova luku

tässä kohdin on unohtunut että sähkökin voi olla uusiutuvilla energialähteillä esimerkiksi vesivoimalla tuotettua

perussuomalaiset eivät ole lakkauttamassa turkistarhausta mutta eläinten hyvinvoinnista on luonnollisesti huolehdittava

tästä huolimatta sähkölämmittäjiä rangaistaan ja heidän talojensa arvo voi pahimmillaan laskea todellisuutta suuremmalta vaikuttavan energiankulutuksen vuoksi

esimerkiksi omakotiliiton laskelmien mukaan sähkölämmitteisessä talossa energiatodistuksen lukema voi olla jopa kolminkertainen toteutuneeseen kulutukseen verrattuna

on kohtuutonta että ihmisiä rangaistaan valinnasta jonka he aikoinaan ovat tehneet vallitsevien suosituksien valossa

jotta todistus palvelisi alkuperäistä tarkoitustaan eli antaisi talon ostajalle tai vuokraajalle luotettavaa tietoa rakennuksen energiankulutuksesta energiamuotoa arvottavista kertoimista luopumista voidaan harkita vanhojen talojen osalta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kotimainen harhautus jatkuu totesi puolustusvaliokunnan jäsen edustaja yrttiaho tästä hallituksen esityksestä nefab sopimuksesta ja viittasi myös islannin ilmavalvontaan johon osallistuminen pian suomen osalta muodollisesti ratkaistaan

se olisi historiaa ja antaisi kansalaisille uskoa ja luottamusta tähän kansanvaltaisen järjestelmämme nuoreen elementtiin ja tietenkin yleensä koko kansanvaltaan

islanti asia lienee itse asiassa jo päätetty kulisseissa rohkenen näin muun muassa puolustusministeri haglundin lausunnoista päätellä

onko kyse harhautuksesta sen voi kukin itse päättää mutta tämä nato maa islannin ilmavalvontaan osallistuminen mahtaako se edes tulla tänne eduskuntaan

jos islanti operaatio tulkitaan kansainväliseksi harjoitukseksi se vaatinee vain ministeri haglundin allekirjoituksen

se on siis läpihuutojuttu vaikka päätöksellä on merkitystä suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden politiikalle

siksi näitä molempia asioita olisi pitänyt käsitellä turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä

edustaja soukolan sanoihin voin kyllä yhtyä

olen itse ollut tutustumassa turkistarhaukseen keski pohjanmaan ullavalla muutama vuosi sitten ja voin sanoa että se oli hyvä kokemus

arvoisa puhemies

ennakkoluuloja alaa kohtaan ei ole ja tämä keskustelu on mielestäni ollut hyödyllinen

tahdon lyhyesti vielä palata pohjoismaisen puolustusyhteistyön teemaan nimittäin edustaja rundgrenin ja eräiden muidenkin edustajien esille nostamaan islannin ilmavalvontakysymykseen josta käyty julkinen keskustelu hiljattain velloi suomessa ja jossain määrin myös ruotsissa olemmehan me molemmat natoon kuulumattomia liittoutumattomia maita

arvoisa puhemies

pakkoruotsia perustellaan mantran lailla sillä että suomi on osa pohjolaa ja ruotsin kieli on avainasemassa pohjoismaisessa yhteistyössä

pitkällisten keskustelujen ja neuvottelujen tulos oli hiljattain se että suomi ja ruotsi osallistuvat yhdessä norjan kanssa ensi vuonna islannissa kansainväliseen ilmavoimien harjoitukseen eivät siis ilmavalvontaan joka ei sitä paitsi edes olisi suomen lakien mukaan mahdollista

ensiksi on todettava että muissa pohjoismaissa suomea ei edes aina lasketa pohjoismaihin kuuluvaksi

no me olemmekin suomalais ugrilainen kansa emme viikinkejä

norja hoitaa varsinaisen ilmavalvonnan erillisillä koneilla

toiseksi olisi meille parempi mikäli pyrkisimme käyttämään pohjoismaisen yhteistyön kielenä enemmän englantia niin kuin kaupankäynnissä tehdään

näin korostettaisiin yhdenvertaisuutta tasa arvoa kun kukaan ei saisi etulyöntiasemaa oman äidinkielensä käyttämisestä

esimerkiksi viime viikon lopulla naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa kroatian dubrovnikissa jossa sain edustaa suomea yhdessä edustaja savolan kanssa naton pääsihteeri anders fogh rasmussen väitti kirkkain silmin suomen ja ruotsin osallistuvan islannin ilmavalvontaan

sanon vain nimen nordefco pohjoismaisen puolustusyhteistyön kieli on jo englanti

hän ei puhunut sanallakaan harjoituksesta vaan käytti englanninkielistä sanaa air surveillance sivumennen sanoen onneksi hän ei käyttänyt sentään sanaa air patrolling joka olisi käsitykseni mukaan ollut vielä astetta kovempi ilmaisu

myöhemmin naton yleiskokouksessa käydyssä keskustelussa pääsihteeri rasmussenin virheellistä väitettä suomen ja ruotsin roolista islannissa toisti yllättävää kyllä norjalainen sosialidemokraattipoliitikko marit nybakk joka toimii pohjoismaiden neuvoston presidenttinä

arvoisa puhemies

edustaja haavistolle joka nimeni aikaisemmin mainitsi tahdon sanoa että huolenne on turha en ole kääntämässä kehityksen pyörää taaksepäin peräsin yksinkertaisesti kustannustehokkuutta ja tervettä järkeä puolustusvoimauudistukseen

tarkoitukseni oli vilpittömästi puhua oman maan puolustuskyvyn puolesta

mutta ministeri wallinille kysymys

sodan ajan joukkojen määrä tässä uudistuksessa pienenee mutta kenraalien ja everstien ei

eikö tässä ole kustannustehokkuudenkin kannalta ristiriita

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun vartio ja päivystystehtävää suorittavalla sotilaalla on lain mukaan oikeus pysäyttää ajoneuvo sotilasalueella tulisi hänellä ilman muuta olla ajoneuvossaan pysäytystä varten myös pysäytysvalo aivan kuten poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen ajoneuvoissakin on

vakavista rikoksista kuten murhista ja raiskauksista tuomitaan kansainvälisesti vertaillen heppoisia rangaistuksia ja sakon muuntorangaistuksen poistamisen jälkeen pikkurikoksista ei käytännössä ole joutunut vastuuseen

alkuaan lienee kyse lainlaatijan lipsahduksesta

eli tältä osin kyseessä on järkevä lainsäädännön aukon paikkaaminen kuten edustaja mäntymaakin edellä totesi

oikeustajua vastaan sotii myös tunnettu epäkohta josta edustaja halla aho edellä puhui ja johon hän lakialoitteessaan puuttuu

ulkomaalaista miestä joka jo parin vuosikymmenen ajan oli sabotoinut suomalaista yhteiskuntaa huume ja väkivaltarikoksin ei voitu karkottaa nähtävästi siitä syystä ettei hänen kotimaansa suostunut ottamaan häntä vastaan

siksi kannatan tätä edustaja halla ahon lakialoitetta jossa muun muassa ehdotetaan että ulkomaalaislain karkottamisen perusteita koskeva muotoilu voidaan karkottaa muutetaan muotoon karkotetaan sekä säädetään lisäksi rikosten perusteella karkotettavan talteenotosta mikäli mikään maa ei suostu tätä vastaanottamaan